tosiaan työmarkkinakierrokseen sekä pääministeri että valtiovarainministeri viittasivat että hallitus on valmis tukemaan työmarkkinaratkaisuja palkansaajien ostovoimaa tukemalla kansallista kilpailukykyä vahvistavilla ratkaisuilla ja vaikkei sitä suoraan sanottu niin todennäköisesti kysymyksessä ovat mahdolliset veronkevennykset

ne aiheuttavat lisävajetta ja ne voivat johtaa siihen että jotkut kansalaiset joutuvat säästöjen ja esimerkiksi palvelumaksujen korotusten kohteeksi ja näin ollen eräällä tavalla jos ostovoimaa turvataan tuloveronkevennyksillä maksajiksi työnantajien sijaan tulevatkin toiset kansalaiset säästöjen tai veronkiristysten kautta

elikkä kovasti kannatan tätä yhteistoimintaa työmarkkinajärjestöjen kanssa mutta kehottaisin hallitusta miettimään täällä työelämän kehittämisen puolella niitä vastaantuloratkaisuja joilla saataisiin tätä vakautta ja myöskin työmarkkinaratkaisua edistettyä mieluummin kuin lupailemalla veronkevennyksiä tässä yhteydessä

arvoisa puhemies

ex pääministeri kiviniemi sanoi lauantaina ylen haastattelussa ja toisti tänään sen että keskusta vastustaa tätä toista pakettia sen takia että kreikka petti lupauksensa ensimmäisen kohdalla

maalta kotoisin olevana voin todeta että ei se ole vasikan vika jos vasikka hyppää aidan yli

missä oli edellisen hallituksen tahtotila rakentaa vakuusjärjestelmä sijoittajavastuu poliittisten päättäjien sitoutuminen tähän kreikan ratkaisuun

sen takia tämä takinkäännös nyt on kyllä aika härski juttu kun tiedetään että nyt kun on paljon korkeampi aita ei sallita lipsumista on sijoittajavastuu on vakuudet on poliittisten päättäjien sitoumus sitoumuksista kiinnipitämiseen ja niin edelleen

niin nyt sitten ollaan tätä pakettia vastaan kun aiemmin oltiin täysin ilman kritiikkiä hyväksymässä aita joka oli tosi matala ylitettäväksi

arvoisa puhemies

parannetaan luontomatkailun ja virkistyskäytön kannalta tärkeiden retkeilyyn ja virkistykseen tarkoitettujen alueiden palveluvarustusta opastusta ja kulutuskestävyyttä

mutta niin kuin täällä on todettu jakosuhdelaki oli yksi keskeinen tekijä ja toinen on se että suomalaiset pelaavat niin paljon kenoa ja lottoa ja veikkaavat urheilupelejä ja niin edelleen

arvoisa puhemies

onhan se aika hurja kuva että näin keskeisen toiminnan kuin kulttuurin ja taiteen rahoitus lepää eräällä tavalla suurelta osin ihmisten pelihalujen ja peli innon varassa

millä tavalla edustaja soini arvelee brittien sijoittajien vastuun toteutuvan eurokriisin hoitamisessa niiden brittien jotka ovat olleet myöskin rahoittamassa näitä kriisimaita omilla päätöksillään

ja voiko olla totta kun tiedettiin että hallituksen sisällä käytiin kova vääntö kun seinäjokioulu radan sinällään välttämättömän ja tärkeän lisäyksen kohdalta kättä väännettiin että tämäkin kohde joutui maksumieheksi kylään eroaa tulkiten muoto löytää kartalle luonnolle ei

sen vuoksi on kyllä tätä rahoituksen rakennetta pystyttävä edelleen muuttamaan niin että sellaiset toiminnot jotka kuuluvat selvästi budjettirahoituksen piiriin myöskin siirretään budjettirahoitukseen

kun täällä todetaan että varallisuudesta riippumatta on oltava kaikilla mahdollisuus osallistua kulttuuriin niin kuin täällä on puhuttu lähikirjastoista kirjastojen maksullisesta toiminnasta ja niin edelleen

millä tavalla edustaja soini arvelee lontoon cityn ja siellä hääräävien osallistuvan tähän eurokriisin hoitamiseen

industrial

me tarvitsemme elvytystä me tarvitsemme elvytystä koko euroopassa myös suomessa ja ekpn roolia pitää vahvistaa jotta pääomia saadaan liikkeelle ja jotta voidaan myöskin elvyttää muutoin ennusteet talouden hiipumisesta ja lamasta todella toteutuvat

kun tällaisenkin rahoitusnousun aikana tapahtuu käytännössä tällaisia ratkaisuja esimerkiksi kirjastotoimessa niin mitä tapahtuukaan sitten jos rahoituksen jatkuva nousu ei olekaan mahdollinen

vasemmistoliitto budjetin palautekeskustelussa totesi että on tunnustettava tosiasiat ja luovuttava tästä velkaantumisen taittamisesta tällä vaalikaudella koska se edellyttäisi miljardien lisäsopeutusta ja aiheuttaisi näin talouden hyytymistä työllisyystavoitteen heikentymistä ja heikompiosaisten asemaan puuttumista

kun viime keväänä käsittelimme tässä salissa ja valtiovarainvaliokunnassa toista lisätalousarviota tälle vuodelle niin siinä yhteydessä hallitus ilmoitti että kolmas lisätalousarvio annetaan eduskunnalle lokakuun lopulla

nyt minusta tuntuu että hallituspuolueet ovat tulleet tälle samalle linjalle ministereiden puheenvuoroissa tämä on käynyt ilmi

nyt odotetaan tarkempia laskelmia ja lisää asiantuntijoiden lausuntoja siitä mikä se aikataulu on järkevälle talouden tasapainottamiselle

valtiovarainvaliokuntahan oli yksimielinen siinä ja kirjoitti sen mietinnössään ulos että on varauduttava heti syyskauden alussa työllistävään lisäbudjettiin ja kaikilla oppositiopuolueilla oli myöskin lausuma tästä asiasta

se haaste on täällä erityisesti keskustalle heitetty koska perussuomalaisista on tullut vastaus tähän kysymykseen jaksottamisesta ja taittumisen hoitamisesta pitemmällä aikavälillä keskustalta tätä vastausta ei ole tullut

tämä on nimittäin mielenkiintoista koska uudet vaalit lähestyvät ja kansalaisten olisi hyvä tietää myös se mitä gallupsuosion huipulla oleva keskusta aikoo tehdä tälle velkaantumisen taittamiselle sen aikataulutukselle ja sille keinovalikoimalle mitä se edellyttää

kun edustaja laukkanen totesi että oli hämmentynyt niin minäkin olin hämmentynyt kun tänään valtiovarainministeri stubbkin kovasti korosti että tämä on microsoft lisäbudjetti

tämä päätöshän siitä että lisäbudjetti annetaan tuli toki heti sen jälkeen kun karmea tilanne salossa microsoftin osalta paljastui

haluan myöskin yhtyä edustaja kanervan ja edustaja anttilan huoleen siitä että nyt kun komissiosta tuli todella hyvä päätös sen pitää johtaa nyt sitten hallituksen sisällä siihen keskusteluun että tämän jälkeen ei poikittaisen mailan lisäksi myöskään keihästämistä ja estämistä saa enää harjoittaa

siellä markkinoitiin hiilivoimaa kehuttiin sen järkevyyttä hyödyllisyyttä mainostettiin hiilidioksidin tärkeyttä ihmiskunnalle ja elämälle ja tämä oli todella käsittämätöntä politiikkaa

mutta herää epäilys olisiko hallitus pitäytynyt ilman microsoftin tapausta vanhassa suunnitelmassaan ja jättänyt eduskunnan tahdon toteuttamatta ja jättänyt lisäbudjetin tekemisen myöhäiseen syksyyn jolloin sillä ei enää olisi ollut mitään merkitystä aktiivityövoimapolitiikan toimenpiteiden kannalta

millä tavalla eu ja millä tavalla suomi aikoo nyt usata tässä patistella nyt kun sieltä tulee nöyrä pyyntö lisäjoukkojen lähettämiseksi afganistaniin

silloin kun on kuitenkin tällainen erityisyhtiö joka on yhden ministeriön omistajaohjauksessa ja siihen liittyy sitten ulottuvuuksia jotka kattavat koko hallituksen tämä on otettava vakavasti

pitäisiköhän meidän olla vähemmän nöyriä näiden joukkojen suhteen ja edellyttää usalta enemmän nöyryyttä tämän ilmastonmuutoksen torjumisen suhteen elikkä pitäisikö asioita vähän koplata

tähän palataan ensi viikon tiistaina kun aloitamme lähetekeskustelun varmasti paljon perusteellisemmin mutta on jo syytä tässä yhteydessä vähän samalla tavalla kuin edustaja laukkanen kyseenalaistaa tätä yhden totuuden talouspolitiikan dogmia sitä että meillä on nyt valtava kilpailukyky ja tuottavuus ja työn yksikkökustannusvaje ja meidän velkaantumisemme on sillä tasolla että nyt ei auta mitään muuta kuin sammuttaa valot käytännössä

tämä johtaa siihen että tämä kierre joka on koko ajan lisännyt työttömyyttä lisännyt valtionvelkaa ja ennen kaikkea lisännyt eriarvoisuutta vain jatkuisi ja talouden taantumasta ylös nouseminen siirtyisi entistä pitemmälle

arvoisa puhemies

tämä ympäristötyömäärärahoilla pelleily ei ole muuttunut oman vuorotteluvapaani eikä myöskään ministerin äitiysloman aikana miksikään

kun tähän sitten liitetään vielä hallituksen pakkotoimet ja erittäin suuri riskinotto siinä että työmarkkinatilanne kriisiytyy ja siellä syntyy ongelmia pitemmälläkin aikavälillä niin tilanne vaatii todella uudenlaista arviointia

kyllähän kiihkottomasti ja rehellisesti on todettava ettei hallituksella mikään helppo paikka ole toimia tämän kansainvälisen taantuman ja meitä ympäröivän todellisuuden kanssa kun samaan aikaan pyritään pitämään kiinni velkaantumisen taittumisesta ja talouden tasapainottamisesta samaan aikaan saamaan elvytystä saamaan kasvua aikaan saamaan työllisyyttä paremmaksi ja samaan aikaan huolehtimaan hallitusohjelman keskeisistä linjauksista myöskin oikeudenmukaisuudesta

hallitus leikkaa budjetista jonka eduskunta on hyväksynyt monta miljoonaa

kaikki luottoluokituslaitokset antavat suomelle ainoana euromaana sekä kolmen an luokituksen että vakaan tulevaisuuden näkymän

sitten se laskee sen varaan että kyllä valtiovarainvaliokunta jälleen muutamalla miljoonalla sitä nostaa jotta päästään suurin piirtein siihen mikä on kulloisenkin vuoden pohjissa

tästä velalla pelottelusta voidaan olla monta mieltä

toinen kommentti edustaja rantakankaan puheenvuoroon on lainaus

jos tämä linja nyt muuttuu että veronkevennyksiä tulee myös pienituloisille eläkeläisille ja koskee kaikkia työttömiä niin tämä on erittäin hyvä uutinen mutta pitäkää kiinni siitä

täällä aamulla ensimmäisissä puheenvuoroissa keskustan varapuheenjohtaja rantakangas totesi että ympäristötöihin pitäisi saada yli puolet lisää niin kuin valiokuntakin toteaa

keskusta olisi valmis tässä ja nyt tekemään eläkeikää koskevat päätökset

arvoisa puhemies

minä olen sitä mieltä että kummaltakaan oppositiopuolueelta tähän kokonaisuuteen ei ole tämän parempaa vaihtoehtoa esitetty tänään eikä tätä ennen

mikä estää keskustaa tekemästä tästä asiasta lakialoitteen jossa on eläkeiän vuosimäärä nostomäärä kaksi vuotta kolme vuotta porrastus milloin se astuu voimaan matti maalarille lauri levysepälle sari sairaanhoitajalle ja niin edelleen

ministeri joka on myöskin keskustan varapuheenjohtaja toteaa täällä että ympäristötöihin pitäisi saada lisää rahaa ja kiittää eduskuntaa siitä että valiokunta on jälleen lisännyt niin kuin joka vuosi tähänkin asti

ei tämä lainaus ole edustaja arhinmäeltä eikä edustaja aino kaisa pekoselta se on talousnobelisti joseph stiglitziltä ja ihan viime päivinä sanottu

sen sijaan täytyy todeta kun täällä puheenjohtaja sipilää on kovasti arvosteltu että täytyy antaa kiitokset edustaja sipilälle siitä että yhteistyössä ja vinkin annettuaan näitä pahimpia valuvikoja korjattiin tästä osinkouudistuksesta

edustaja anderssonin hyvän puheenvuoron jossa analysoitiin euroopan unionin harjoittamaa talouspolitiikkaa ja sen seurauksia eurooppalaisille ja sitä että presidentti obamakin on nyt ehdottanut että olisi syytä harkita talouspolitiikan suunnanmuutosta te kuittasitte hyvin helppoheikkimäisesti velalla pelottelulla samanlaisella asioiden yksinkertaistamisella mitä varmasti tapahtui britanniassa kansanäänestyksen ympärillä

mikseivät ministerin ja pääministerin puolueen kansanedustajat huolehdi siitä että näihin ympäristötöihin tulee kerralla kunnon korotus

tämän lakialoitteen kautta se saataisiin tänne saliin keskusteluun ja toivottavasti myöskin julkisuudessa päästäisiin pohdiskelemaan jo ennen seuraavia hallitusneuvotteluja siitä mikä on keskustan ratkaisu eläkeiän nostoon

elikkä kyllä tätä keskustelua tämän talouspolitiikan ison linjankin tarkoituksenmukaisuudesta käydään hyvin korkealla tasolla

sen vuoksi varmasti ensi viikolla kun sitten käydään budjetin lähetekeskustelua ja taloussuunnitelmakeskustelua tähän palataan

mutta tämä nyt on sitten tämän lisäbudjetin osalta kovin vaatimatonta mitä hallitus tekee

oletteko todella sitä mieltä että finanssikriisin jälkeen harjoitettu talouspolitiikka euroopassa kokonaisuudessaan joka on vienyt kymmeniä miljoonia ihmisiä köyhyyteen työttömyyteen ja toivottomuuteen on ollut sitä loistavaa oikeaa talouspolitiikkaa johon ei saisi kohdistua kritiikkiä ja suunnanmuutosvaatimuksia

tietysti näissä puitteissa ei paljon muuta liikkumavaraa ole mutta kyllä työllisyyteen olisi ehdottomasti tarvittu enemmän kuin se mitä tässä lisäbudjetissa on

ei tullut nyökkäystä mutta uskon kuitenkin teidän olevan samaa mieltä

ja se kasvusysäys on mahdollista antaa alentamalla määräaikaisesti kaikkia arvonlisäverokantoja

arvonlisäverotus syö yrittämistä se syö ostovoimaa se hyydyttää investointeja

sen vuoksi tämä arvonlisäveron alentaminen ei kiristä veroastetta se tekee meidän vaihtoehtobudjetistamme veroastetta keventävän

leppä vähän vähätteli sitä että oppositiopuolueet merkkaavat vaihtoehtobudjeteissaan tulopuolelle harmaan talouden torjunnasta tulevia rahoja

salo totesi aivan oikein että pitäisi pääpaino kiinnittää rikollisiin yrittäjiin ja välttää rehellisten yrittäjien rasittamista

mutta kyllä kaikki joutuvat toimenpiteiden kohteeksi ja tarkastuksen kohteeksi että saadaan ne rikolliset esille ja kaikkien vastuuta tarvitaan

lopuksi totean vielä että tämä menokehysmenettely on todellakin aivan naurettava koska saman kehyskauden aikanakin harmaan talouden torjuntaan laitetut rahat on saatavissa korkojen kautta takaisin

arvoisa puhemies

eihän se nyt niin ole että tämän hallitusohjelman seurausta olisi se niin kuin tässä ex ministeri anttila jo totesikin että maataloudessa on voitu hyvin menneellä kaudella ja tällä hetkellä

arvoisa puhemies

kyllä se taitaa olla niin että niitä kyläkoulujakin on lopetettu aika paljon tämän kahdeksan vuoden aikana kun keskusta on ollut pääministerin kahvassa kiinni

lauantaina hän totesi että kompromisseille ei ole tilaa maanantaina hän torjui edelleen keskitetyn tulosopimuksen aikaansaamisen ja sanoi että on liittokohtaisten vuoro

vasemmistoliiton eduskuntaryhmän mielestä kun tässä näitä syyllisiä on kaipailtu ei tässä itse asiassa syyllinen ole euroopan unioni ei edes euroalue eikä euro valuuttana puhumattakaan että syyllisiä olisivat eurooppalaiset veronmaksajat tai ne jotka kärsivät nyt näistä seurauksista näissä kriisimaissa

ministeri virkkunen todella yritätte kehua kaatunutta tuntijakouudistusta sillä että se olisi parantanut taito ja taideaineiden asemaa

mutta hän näytti vihreätä valoa sille sakn ehdotukselle että tehtäisiin ratkaisu jossa teollisuuden avoimen sektorin ratkaisut löisivät läpi kaikilla muillakin aloilla

monet asiantuntijat ovat todenneet että se valinnaisuus jonka lisäämiseen te vetoatte olisi jäänyt näennäiseksi

nyt te olette tällä pakkolainsäädännöllä tekemässä todella kovat kompensaatiovaatimukset myöskin vientisektorille leikkaamalla palkkoja jatkamalla työaikaa ja käymällä sairausajan palkan kimppuun

jotta esimerkiksi käsityö tekninen työ taide ja taitoaineet olisivat voineet toteutua olisi tarvittu tosi suuria kouluja jotta olisi voitu muodostaa opettajille sellaisia kokonaisuuksia että tätä alaa olisi pystytty opettamaan

kyllähän syyllinen on ahne häikäilemätön säätelemätön markkinatalous ja markkinavoimien temmellys ja se että riskit sosialisoidaan ja voitot keräävät spekulantit ja keinottelijat

elikkä tästä tällaisesta pakottavasta hinnalla millä hyvänsä valtion henkilöstön vähentämisestä siirrytään aitoon tuottavuuden ja tuloksellisuuden tavoitteluun

miten te turvaatte sillä ratkaisulla palkkakehityksen kun vientialat vaikkapa paperi metalli ryhtyvät käymään liittokohtaisia sopimusneuvotteluja tämä taakka niskassaan

miten te voitte perustella vastoin kaikkien asiantuntijoiden käsitystä että taide ja taitoaineiden osuus olisi vahvistunut ja esimerkiksi käsityö ja tekninen työ olisivat vahvistuneet

usan asuntolainamarkkinoilta jossa aikoinaan luotiin laki että jokaisella amerikkalaisella kotitaloudella pitää olla oikeus ottaa hurjan iso asuntolaina riippumatta siitä onko tällä kotitaloudella a tuloja b omaisuutta c töitä ja laskettiin että kyllä tämä markkinatalous sitten hoitaa arvonnousujen kautta sen asunnon ja sen velan maksamisen ja vielä välikädet pystyvät ottamaan tuntuvan siivun siitä voittona välistä

yleensä en ota amerikkalaisilta neuvoja mutta nyt kysymyksessä on nobelisti ja taloustieteilijä ja hän toteaa että suomen taloutta on tasapainotettava kiristämällä hyvätuloisten tuloverotusta tehtävä talouskasvua tulevia investointeja vaikka velkarahalla ja vastaa kyllä kysymykseen olisiko siis esimerkiksi suomessa mielekästä nyt lainata rahaa ja sijoittaa ne vaikkapa edullisten asuntojen rakentamiseen pääkaupunkiseudulle

ja kun kolmen ässän hallitus perustettiin ja siellä avokonttorissa he löivät kiinni nämä prosentit niin siinä tuli kyllä tällaista niin kuin virhettä

ajan mittaan ne rapauttavat yhteiskuntiemme demokraattista luonnetta

vasemmistoliitto ei ole koskaan sanonut sitä että ketään ei pidä auttaa ja erona perussuomalaisiin me lähdemme siitä että solidaarisuuttakin on tunnettava yhteistä vastuutakin kannettava kysymys on ehdoista

näin ollen kun keväällä näitä vaihtoehtoja kerätään sopeutumisvaihtoehtoja sekä lisätuloja että säästöjä niin pitää pitää mukana valikoimassa myöskin elvyttäminen

saksa ruotsi oecd tilastot ja monet tilastot kertovat että meidän yksikkötyökustannuksemme eivät ole itse asiassa kovin heikkoja

mitä tulee tähän arvonlisäveron korottamiseen niin jos keskusta on sitä mieltä että arvonlisäveron korottaminen ei vaikuta negatiivisesti tulonjakoon työllisyyteen yrittäjyyteen ja niin edelleen

olen erittäin huolissani että ollaan vaarantamassa se työmarkkinoiden yksi vakaustekijä mikä suomessa on aina ollut työmarkkinoiden hyvä toimivuus ja yhteisymmärrys

millä tähän ollaan valmiita ja millä tavalla sekä kansallinen etu että myöskin sitten laajempi etu voidaan turvata ja pitää erityisesti heikompiosaisista huolta

nyt olisi paljon järkevämpää tarttua esimerkiksi sakn esittämään käteen lähteä siitä että jatketaan monta vuotta maltillisella palkankorotuslinjalla ja turvataan rakentavalla tavalla tätä kilpailukykyä eikä rikkomalla ja repimällä koko sopimusyhteiskuntaa

ja toinen on tämä osaamisesta tutkimuksesta koulutuksesta leikkaaminen

nyt ollaan tämän kehityksen tässä vaiheessa hallituksen vaihtumisen uuden hallituksen tiukemman tukilinjan jälkeen mutta ollaan kuitenkin siinä ketjussa joka on ollut jo pitempiaikainen

meillä on kuudes torjuntaohjelma menossa ja se etenee hyvin mutta on totta että viime viikolla päätimme myöskin lisätoimenpiteistä muun muassa siitä että verotunnis te joka rakennusalalla on otettu käyttöön voidaan laajentaa myöskin muille toimialoille

ja kun tätä keskustan vastalausetta lukee tässä nyt keskustan vastalauseeseen hieman perehdyn koska keskusta on tässä prosessissa ollut aika näkyvässä roolissa jo pitemmän aikaa tässä vastalauseessakin todetaan että ei ole hyviä eikä helppoja vaihtoehtoja kaikissa vaihtoehdoissa etenkin euroalueen talouden kehitysnäkymät ovat ankeita

arvoisa puhemies

samoin otamme käyttöön mahdollisuuksia joilla kansalaiset voivat ilmiantaa vilpillistä toimintaa ja olemme myöskin sitoutuneet siihen että tilaajan vastuuta koskevaa lainsäädäntöä tullaan uudistamaan

jos näin olisi käynyt että vanhuspalvelulakia ei olisi tullut niin myöskin välikysymys sen puuttumisesta olisi ollut paikallaan